saamelaispaliskunnat vastustavat metsähallitus lain läpiviemistä ilman saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa joka pudotettiin lakiluonnoksesta pois

lakiehdotuksessa ollaan siirtämässä saamelaisten kotiseutualueen maita liikelaitoksen alle ja tuottotaseisiin mikä tarkoittaa että porojen laidunmaita voitaisiin myydä tai vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuisiin tai soranottoon jos lakiin ei sisällytetä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa

suomi sai tänään nuhteet yklta metsähallitus lain luonnoksesta siitä että saamelaisten oikeudet on poistettu

perustettavalle osakeyhtiölle on kirjattava velvollisuus noudattaa julkisuuslainsäädäntöä jotta kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaanti yhteistä omaisuuttamme koskevaan päätöksentekoon on jatkossakin turvattu

valtion maankäyttöä koskevien ristiriitojen vähentämiseksi tulisi siirtää julkisten hallintotehtävien taseeseen ne valtion alueet joiden merkitys metsätaloudelle on vähäinen esimerkiksi retkeilyalueet vesialueet ja luontaistalouden alueet

osallistavan luonnonvarasuunnittelun järjestelmä olisi kirjattava lakiin jotta turvataan asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua maankäytön suunnitteluun

nykyisessä luonnonvarasuunnittelun järjestelmässä on tältä osin puutteita mutta nyt lakiluonnoksesta on poistettu jopa kirjaus nykyisen luonnonvarasuunnittelun säilyttämisestä

eduskunnan päätäntävaltaa luontopalvelujen asemaa ja luonnonsuojelua heikentävä metsähallitus laki on korjattava eduskuntakäsittelyssä

arvoisa rouva puhemies

hallitus korottaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea jäädyttää kansaneläkkeitä pienentää lääkekorvauksia suurentaa sairaiden taksimatkakorvausten omavastuita poistaa ruokavaliokorvauksen

hallitus leikkaa tulevaisuuden alustalta tutkimukselta ja koulutukselta

kenellä on viisaus valita voittajia

tieteen vapaus on olennaista vapaus valita tutkimuskohteet

ja ykn ympäristöohjelman unepin rahoituksen lopetus on väärä signaali pariisin ilmastoneuvottelujen alla

on järjetöntä vaikeuttaa ihmisten arkea ja karsia opiskelu ja työskentelymahdollisuuksia lakkauttamalla lähijunaliikennettä

arvoisa puhemies

suomen energiapolitiikan olisi viisainta tukeutua uuden ajan uusiutuvaan energiaan jossa myös pienen mittakaavan hajautetut tuotantoyksiköt ovat mukana

kansalaisjärjestöjen työ halvaantuu

pakolaisten auttaminen leireillä vaikeutuu ja on entistä haastavampaa tukea naisten ja tyttöjen koulutusta vähentää lapsikuolleisuutta ja edistää kestävää kehitystä koko maailmassa

uusiutuva energia vaatii asenne ja rakennemuutoksen

lähes kaikissa euroopan maissa vaan ei suomessa sähkönkuluttajan on mahdollista syöttää itse tuottamaansa sähköä sähköverkkoon saaden siitä kohtuullista korvausta

kompensaatio paikalliselle sähköntuottajalle kannustaisi sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen ja myös kannustaisi asukkaita uusiutuvan energian hyödyntämiseen

vihreä ryhmä on valmis tarttumaan haasteisiin rakentavalla ja oikeudenmukaisella tavalla

myös laitteiden asentajille saadaan työtä

tulemme esittämään vaihtoehtobudjettimme parin viikon kuluttua

suomen uusiutuvan energian lisäystavoite on järkevää kattaa enimmäkseen tuulivoimalla ja metsähakkeella mitä meillä riittää ja täydentää energiatehokkuudella rakennusmääräyksillä ja lämpöpumpuilla sekä muilla uusiutuvan energian lähteillä

on huomattavaa että toistaiseksi uusiutuvasta energiasta on vain periaatepäätös ydinvoimasta taas valmis lakipaketti joten asioita ei tosiasiassa pääse käsittelemään rinnakkain

ydinvoimapäätösten tavoiteaikataulu on äärimmäisen tiukka ja ihmettelenkin miksei voitu samaan aikaan käsitellä lakimuutoksia koskien uusiutuvaa energiaa

hallituksen periaatepäätöksessä on lisäystä myös biokaasulle lämpöpumpuille pelleteille ja vesivoiman pieni lisäys tehostamalla olemassa olevien laitosten kapasiteettia

viimeiset vapaat kosket onkin suojeltava ja päätös on siltä osin kannatettava

esimerkiksi malmössä kaupunki haluaa että uusiutuvan energian tuotanto näkyy katukuvassa missä rakennuksia koristavat näyttävät aurinkopaneelikatteet

geoterminen energia jota hyödynnetään tanskassa ja ruotsissa on meillä toistaiseksi täysin hyödyntämätön energiapotentiaali

tämän vuoden millennium palkintoehdokkaana on grätzel kenno eli väriherkistetty aurinkokenno

väriherkistettyjen aurinkokennojen hinnan ja suorituskyvyn suhde on erinomainen

aurinkokennojen lisäksi samaa toimintaperiaatetta voidaan käyttää akkujen ja vedyn tuotantoon molemmat tärkeitä osia tulevaisuuden energiajärjestelmissä

näinä vaikeina aikoina on tärkeää huolehtia tulonsiirroista pienituloisille ja on tärkeää tasapainottaa taloutta ekologisesti kestävällä tavalla

ei ole syytä unohtaa kuitenkaan sähköautokehitystä koska biopolttoaineet varsinkin ulkomailta tuotava palmuöljy ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle

yksi keskeinen suomen tulevaisuuden kohtalon kysymys on se kuinka hyvin onnistumme turvaamaan ict alan rajua rakennemuutosta kuinka hyvin onnistumme pitämään osaajat suomessa onnistumme pitämään sen osaamisen ja näiden ihmisten työpanoksen kotimaassamme

sademetsien kaataminen palmuöljyplantaasien tieltä aiheuttaa huomattavia kasvihuonekaasupäästöjä

orankikanta harvenee kun sen asuttamia sademetsiä hävitetään

monissa perheissä tunnetaan tällä hetkellä hätää tulevista yt neuvotteluista ja siksi on todella tärkeätä että on muutosturvaa myös korkeasti koulutetuille ihmisille

hallituksella on hyviä toimia uuden kasvun luomiseksi kuten innovaatioyrittäjyyden tukeminen t k verovähennyksellä ja tuki start up yrittäjyydelle

onko niin että ydinvoiman kannattajat pelkäävät perusteellista käsittelyä jossa paljastuu yhteiskunnan kokonaisetu

kuka silloin hallitsee kasvavia globaaleja maailmanmarkkinoita

arvoisa puhemies

ministeri häkämies mainitsi tässä keskustelussa aiemmin näiden osaajien panoksen käyttämistä uusilla aloilla

hallituksen periaatepäätöksessä on paljon hyviä ajatuksia vaikka se ei ole riittävän kunnianhimoinen

voimme muun muassa edistää vihreää taloutta uudella yllättävällä tavalla

siihen on otettu osa energiatehokkuustoimikunnan esityksistä joskaan ei kaikkia

mieleeni tulee esimerkiksi älykkäät sähköjärjestelmät erilaiset puhtaat teknologiat joissa ict alan osaajien ammattitaito voi olla hyödyksi

vihreiden vihreän kasvun mallissa on energiatehokkuustoimikunnan esitysten lisäksi myös muita toimenpiteitä

hyviä ajatuksia ovat oppiva kehittyvä yhteiskunta innovaatiot läpileikkaavat toimenpiteet yhdyskuntarakenteen ohjaus rakennusmääräykset ja energianeuvonta

eduskunta perinteisesti myös paikkaa sellaisia puutteita mitä budjetista löydetään kaikkein kipeimpiä tarpeita

eu on riittävän laaja markkina alue jotta paine tuottaa tällaisia laitteita syntyy

esimerkiksi autojen katalysaattorien maailmanvalloitus lähti liikkeelle kaliforniasta kun kalifornia määräsi ne pakollisiksi autoihin ja aasiassakin ruvettiin valmistamaan katalysaattoriautoja

energiatehokkuuden rinnalla on aina muistettava materiaalitehokkuus

tällä hetkellä tuki on enimmäkseen symbolinen koska se on niin kovin pieni mutta se on yhtä kaikki todella arvostettu ja toivotaan että tuki olisi isompi osa elantoa

täysi panostaminen materiaali ja energiatehokkuuteen uhkaa kuitenkin vaarantua mikäli eduskunta tekee megavirheen ja päättää rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa

valiokunta totesi pitävänsä välttämättömänä lainauskorvauksiin varatun määrärahan nostamista sellaiselle tasolle että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta

huomion arvoista on myös se että verrattuna muihin pohjoismaihin meillä nämä lainauskorvausmäärärahat ovat todella alhaisella tasolla

ykn vammaissopimus käsittelee muun muassa esteettömyysasioita vammaisten henkilöiden riittävää toimeentuloa heidän oikeuttaan palveluihin mahdollisuutta tehdä työtä ja oikeutta asua missä haluaa

vammaissopimuksen ratifioimiseen liittyen invalidiliitto on lähestynyt eduskuntaa lausunnolla jossa he toteavat että perus ja ihmisoikeuksien valvonnan tehostamisen osalta invalidiliitto haluaa kiinnittää huomiota ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen ratifiointiprosessiin joka on tarkoitus toteuttaa tällä hallituskaudella

ykn vammaissopimus edellyttää kansallista seurantamekanismia ja valtiollisen yhteystahon nimeämistä

suomessa ei ole sopimuksen edellyttämää seurantamekanismia

olen kuullut täällä lääkärikollegojen selittävän että se ei välttämättä ole niin yksiselitteistä millä asteikolla tai perusteella invaliditeetti on määritelty

vielä viimeinen yksityiskohta jota pidän tärkeänä on naisverkoston aloite siitä että kelan äitiyspakkausmäärärahaa korotettaisiin

äitiyspakkaus on tärkeä tulevan vauvan perheelle mutta se tukee myös kotimaista työtä sillä pakkauksen tuotteet ovat pitkälti kotimaisia

kela on muuten lähettänyt prinsessa victoriallekin tällaisen suomalaisen äitiyspakkauksen

arvoisa puhemies

maailmantalouden epävarmuuden heijastusvaikutukset näkyvät myös suomessa vaikka suuria huolenaiheita meillä ei ole

hallituksen budjetti on elvyttävää talouspolitiikkaa sillä siinä esitetyt toimet lieventävät huonojen uutisten vaikutuksia suomen talouteen

kunnilla on yhä suurempia vaikeuksia tärkeiden peruspalveluiden tuotossa joten on hyvä että hallitus kompensoi veronkevennykset nostamalla valtion osuutta sosiaali ja terveydenhuollon käyttökustannuksista

pienituloisten ostovoiman lisääminen edistää kotimaista kulutusta ja on sitä kautta hyödyksi meille kaikille

viinaveroon olisi myös saatava uusi korotus

kotitalousvähennyksen nosto ja käyttömahdollisuuden laajentaminen asuntojen energiakorjauksiin ja lämmitystapamuutoksiin on erinomainen asia sekä työllisyyden että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta

todellinen ekologinen verouudistus siirtäisi verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen siis ihan konkreettisesti kertakäyttökulttuurin ja kaiken muun turhan kuluttamisen sekä saastuttamisen verottamiseen

ruuan hinta on kasvanut rajusti ja eniten se rokottaa pienituloisimpia kuten opiskelijoita

arvoisa puhemies